ne kokemukset mitä eräistä virheistä tähän saakka on syntynyt ja on saatavilla pitää ottaa huomioon jatkossa kun tätä tärkeätä asiaa viedään eteenpäin

arvoisa puhemies

kun päästökauppajärjestelmä syntyi näitten yhtiöitten kassaan alkoi virtaamaan miljoonittain euroja sen seurauksena että jotkut joutuivat maksamaan

ja tästä edespäin antaisin lähtökohtaisesti ryhmäpuheenvuoron käyttäjille vielä puheenvuorot ketkä heistä ovat paikalla ja sen jälkeen ministereille lyhyet kommentit ja lähettää liikkeelle edustaja alanko kahiluoto olkaa hyvä

erkki pulliaisen puheenvuorosta tietysti arvostan kaikkiakin edustajia mutta erityisesti tuota vierustoveria tuossa

eli tosiasiassa voimavarat tässä tapauksessa biotaloudenkin todellisiin tutkimus ja kehittämistarpeisiin vähenevät tämän hallituksen aikaisten toimenpiteitten seurauksena

arvoisa puhemies

ympäristöministeriöllä on tämä laatudirektiivi hallinnoitavana

pulliainen jos nyt oikein ymmärrän teidän väitteenne se oli sen verran radikaali väite että on syytä nyt selventää että tarkoititteko sitä niin kuin minä ymmärsin

lainaraha ei ole sama kuin avustusmuotoinen raha

minulla on kohta puheenvuoro

autoalan maahantuojilla ja polttoaineiden valmistajilla on yhteinen tiedotusryhmä ja siinä on myöskin eräiden ministeriöiden edustajat mukana

perustelen ne seikat mitä minä en tässä hyväksy myöhemmin ja tarkemmin mutta tässä perusasiassa olen teidän tulkintanne kanssa kyllä todellakin eri mieltä

maatalousyrittäjille kävi niin että heidän kohdallaan kyllä energiaverotus kiristyi mutta he eivät saaneet tätä kelamaksun alennuksen hyötyä niin kuin muut yritykset käytännössä saivat

näin saatavia voimavaroja on kohdennettava nimenomaan yritysten tuottavuuden kilpailukyvyn kansainvälisyyden parantamiseen pullonkaulojen rahoituksessa auttamiseen

viime kädessä kuitenkin se että tälle puupotentiaalille löytyy uutta kysyntää riippuu kyllä siitä että näitä uusia tuotteita kyetään kehittämään

on on osakkaana fennovoimassa se saisi tuoda tänne suomeen joitakin muita jätteitä kuin mitä sen suomessa omistamassa tuotannossa jätteitä syntyy

ja toisekseen varoja on käytettävä myös sellaisiin investointeihin kuin uusiutuva energia liikenneinfra tai laajakaistainfra jotka kaikki auttavat nimenomaan suomalaista taloutta ja sen kilpailukykyä

tämän seurauksena päätettiin että tätä veronpalautusta jatketaan töitä ei veronpalautus voidaan palautusta ja sama peruste on edelleenkin olemassa

ellei metsä groupin äänekosken hankkeen tiimoilta olisi tutkimuksen ja tuotekehityksen kautta kyetty uskomaan ja luottamaan siihen että tällaisia ja tällaisia uusia biojalosteita saadaan siitä puumassasta aikaiseksi ei todennäköisesti perinteinen sellunvalmistus olisi tullut kysymykseen

minä luulen että me tarvitsemme eri osapuolien yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen ja työsuojeluviranomaisten veroviranomaisten ja monien muiden viranomaisten en käy nyt luettelemaan kaikkia näitä tahoja

arvoisa puhemies

ymmärrän kyllä tämän tiukan tilanteen että jostain pitää ottaa ja sitten ehkä johonkin pitää antaa mutta minun on hivenen nyt vaikea ymmärtää onko juuri tässä tilanteessa painopisteasetanta oikein kun yliopistoihin laitetaan merkittävästi lisää rahaa ja vielä tiedetään että vain harva yliopisto pääsee käytännössä hyödyntämään sitä rahaa joka tällä metodilla nyt niille tarjotaan ja samaan aikaan leikataan niin paljon täältä ammatilliselta keskiasteelta sieltä missä niitä kehittäjiä niitä erityisosaajia pitäisi periaatteessa tuottaa niin kuin ammattikorkealtakin ja opistoasteelta

tämä ei ole mitenkään mahdollista

tarkoitus on koota tällainen asiantuntijajoukko intressiryhmien asiantuntijoiden joukko ja katsoa miten voidaan ohjelmoida sellainen toimintapolku joka kuitenkin tunnustaa sen tosiasian että meillä on yhteiset markkinat ja sen tosiasian että ehkä taakse jääneessä elämässä kaikkea ei ole tehty mitä olisi voitu tehdä

soini te sanotte sen ihan oikein mielestäni

mutta ne muutokset mitä tässä on tapahtunut ovat ensinnäkin nyt niitä että nyt evmstä voidaan rahaa käyttää jälkimarkkinaoperaatioihin voidaan rahoittaa suoraan pankkeja ja vielä voidaan tehdä päätöksiä enemmistöpäätöksellä ilman yksimielisyyden vaadetta mitkä kaikki asiat olivat toisin silloin kun evmstä alun perin päätettiin

minä olen ollut tässä tehtävässä seitsemän vuotta ja vähän ylikin kahdeksatta vuotta ja on totta että aika ajoin jollakin tavalla pilkistää sellainen kysymys euroopan unionin sisällä voisivatko sisämarkkinat kattaa myöskin tämän tyyppisen hyödykkeen kuin ydinjäte

mutta kun siitä raaka aineesta nyt saadaan ihan paljon muuta kuin aikaisemmin niin kannattavan tuotannon edellytykset metsä group arvioi tälle suurhankkeelle olevan olemassa

on paljon asioita joista me juuri tässä salissa viime kädessä päätämme jotka ovat ja nimenomaan ovat suomalaisia koskevia asioita joista voidaan päättää tässä salissa

näin ollen mistään uudesta ekstrasta mistään sellaisesta jonka voitaisiin luonnehtia olevan jollakin tavalla maatalouden tupoa tässä ei ole sentinkään vertaa kysymys siis sentinkään vertaa sellaisesta tässä esityksessä ei ole kysymys

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

että se olisi keskittämistä se edustaja zyskowicz jos jonkun maakunnan alueella kaikki kunnat muodostavat yhteisesti sen juridisen yhteisön joka vastaa näitten palveluiden järjestämisestä

näitä me tarvitsisimme entistä enemmän ja näitten aikaansaamiseksi myös se tutkimus ja tuotekehitys on tavattoman tärkeää unohtamatta niitä monia muita politiikkatoimia joista täällä niistä muista on puhuttu yllin kyllin

minäkin yhdyn tähän ed

mutta sitten on paljon sellaisia asioita jotka koskevat suomalaisia mutta niistä tosiasiassa ei ole pitkään aikaan enää voitu päättää tässä salissa sen takia että me elämme globaalissa maailmassa

ojansuu jotenkin kantoi huolta siitä että niitä töitä on tehty ja teetetty joitakin töitä uuteen kertaan käyty erittäin tarkat tarkistukset moninkertaiset kolmin nelinkertaiset tarkistukset

mustajärven kannustukseen tämän tuottavuusohjelman osalta koska se nousi myös tämän asian käsittelyn yhteydessä erittäin vahvaan asemaan valiokuntakäsittelyssä asiantuntijoiden toimesta ja on johtamassa todella huolestuttavaan kehitykseen tuolla maakunnissakin

minä toivon että jos joku teistä täällä pystyy nyt sanomaan että tämä ei pidä paikkaansa niin puhemies sallisi hänelle oikein pitkän puheenvuoron että hän voisi kertoa että pekkarinen tässä asiassa on väärässä

ja kyllä sittenkin siitä on niin kuin erittäin laaja yhteinen ymmärrys euroopan unionin alueella että ei se nyt tätä kata että jokaisen on kerta kaikkiaan maailmassa hoidettava omat jätteensä itse

täältä näkee erityisesti edustaja saarisen kasvot paljon paremmin ja ajattelin että tästäkin syystä tulen tähän pönttöön

historiaa kannattaa sen verran tutkia ja muistella ja katsoa millä perusteilla mitkäkin ratkaisut on aikanaan tehty ja sitten arvioida mikä niistä juontuu tännepäin tälle päivälle onko joku peruste edelleenkin olemassa niin että sen huojennuksen totisesti on ihan edelleenkin perusteltua olla olemassa mikä silloin aikanaan muutama vuosi sitten tehtiin

keskusta on oman paperinsa asiasta julkaissut

tapahtuu paljon esimerkiksi ympäristöasioissa sellaisia asioita joista todelliset päätökset tehdään tämän salin ulkopuolella eikä eusta johtuen vaan ihan jostakin muusta logiikasta maailmanlaajuisen kehityksen logiikasta johtuen

se on tasapuolisuutta koska se elin jossa ovat kaikki keski suomen kunnat mukana ja juridisesti tasavertaisina tietää varmasti paljon paremmin kuin jyväskylään minun kotikaupunkiini keskitetty valta

mitä sitten tulee muun muassa näihin lehtikirjoituksiin niin olen siitä kyllä hyvin tyytyväinen että ne herättivät ministeri pekkarisen taisteluun tässä asiassa ja sen tähden sitten tuli uusia linjauksia joissa luvattiin nyt että palvelut säilyvät

samalla perusteellahan amerikkalaistenkin pitää se että niittenkin yllättäen ydinjätteet pitäisi voida sijoittaa tänne suomeen koska ne ovat omistamassa yrityksiä jotka omistavat tätä fennovoimaa jnp

no toinen asia missä ministeri vähän ikään kuin kiertää no ehkä vielä otan sen tässä esille tämä on toinen ei liity enää tähän evmään vaan se liittyy siihen periaatteeseen mihin aikaisemmin on sitouduttu

tästä syystä on tärkeää että me suomalaiset päättäjinemme virkamiehinemme olemme mukana niissä päätöksentekopaikoissa joissa tehdään muun maailman kanssa tässä tapauksessa euroopan unionin muiden jäsenmaiden kanssa sellaisia päätöksiä mitkä koskevat myöskin suomea

paljon paremmin koko maakuntaa edustava elin tietää miten palvelut pitää järjestää eri puolilla maakuntaa

mitä vielä nyt itse raamisopimukseen tulee en siitä enempää päivällä sitä kiittelin mutta haluan tässä yhteydessä vaan todeta sen että tuo raamisopimus aivan välttämättä vaatisi ja olisi vaatinut nyt pikaisia toimia hallitukselta

jälkikäteen on ihan varmaa vaikea sanoa kuitenkin siinä akuutissa tilanteessa missä elettiin se tartuntavaara kriisin leviäminen todella nopeasti ja kauas ja kovasti oli mitä ilmeisin

mutta ei se sitä kyllä miksikään muuta että keski suomeen on nimitetty vuoden alusta kolme toimistonjohtajaa ja päätösvallat siirtyvät esimerkiksi keuruulaisten ja multialaisten osalta jämsän toimistoon aika kauas ja vaarantuu se mitä esimerkiksi kaupunginjohtajat pitävät hyvin tärkeänä niin saarijärvellä keuruulla kuin monessa muussa paikassa

tämähän on loputon tilanne

totta kai

mitä tulee vielä nyt sitten tähän energian määrään ja vientikysymykseen vielä kertaalleen

on se aika erikoinen asia kun täällä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajakin puhuu pakkoliitoksia vastaan entinen ministeri puhuu pakkoliitoksia vastaan ja ministeriaitiosta ei pääministeri eikä asiasta vastaava ministeri hiiskahdakaan miten hallitus tässä asiassa aikoo menetellä

luxemburg ja suomi ovat tällä hetkellä ainoita maita näitä vanhoja eu maita joissa omat tehot eivät riitä siihen kysyntään mitä meillä on

siinä tilanteessa niitten välineitten jotka silloin olisivat olleet käytettävissä etsimisessä ei ollut kovin paljon aikaa ja niinpä päädyttiinkin ratkaisuun jossa rajattiin tarkat rahamäärät millä ollaan vastuita kantamassa ja tarkat toimintamuodot jotka ainoina tulivat kysymykseen silloin kun apua annetaan

toinen väite liittyy siihen että ed

pulliainen sanoi että miksei ydinvastuulakia ole saatettu voimaan

kun näin tapahtuu sitä suurempi merkitys ja tärkeys olisi sillä että eri ratkaisuin nyt saataisiin kasvua ja parempaa tuottavuutta aikaiseksi jolloin hallituksella pitäisi olla sellainen toimenpidepaketti jolla se reagoi nyt tupo raamisopimuksen huomioon ottaen

kankaanniemi täällä äsken omassa puheenvuorossaan puhui ovat hyvä esimerkki siitä missä mielestäni juuri me voimme sanoa että meillä on myöskin jo näyttöä siitä että suomi on voinut vaikuttaa niissä asioissa keskeisesti siihen mikä on euroopan unionin yhteinen tahto

mutta vieläkin kannattaa hyvät edustajat muistaa että näidenkin jälkeen vaikka kaksi uutta ydinvoimalaitosta rakennetaan vaikka uusiutuvaa rakennetaan niin kuin strategiassa on sanottu sen jälkeenkään me emme pysty suomalaisella kapasiteetilla tyydyttämään suomalaisilla tehoilla tyydyttämään vuoden kaikkien viikkojen aikaan sähkön tarvetta suomessa

niin ikään määriteltiin että kun tukea annetaan niin aina siihen tukeen liittyy sopeutusohjelma jossa sille velalliselle pantiin kovat ohjeet

seuraavana edustaja sarkkinen

mitä sitten tulee tähän että tulee yksi maakuntakohtainen toimisto niin silloin tietysti työ ja elinkeinotoimistot loppuvat kokonaan kun ne ovat sama kuin työ ja elinkeinokeskukset

se mikä on euroopan unionin tahto on aivan jotain muuta kuin mikään muu maa tai yksittäinen talousalue maailmassa on kyennyt määrittämään tavoitteeksi

kun on se näkymä mikä talouden kehityksessä tästä edespäin aukeaa eli selvästikin suunta on kohti taantumaa nämä tosiasiat huomioon ottaen hallituksen olisi pitänyt ja pitäisi välittömästi tuoda tänne eduskunnan päätettäväksi sellainen toimenpidepaketti ja toimenpidekokonaisuus jolla vauhditetaan talouden kasvua parannetaan tuottavuutta suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukykyä ja sitä kautta meidän iskukykyämme tilanteessa jossa maailmanmarkkinakysyntä tulee seuraavan vuoden aikaan alentumaan erittäin merkittävästi erityisesti niissä maissa jotka ovat suomen päävientialueita elikkä euromaissa ja euroopan unionin jäsenmaissa

mutta kun suomen kannalta metsäteollisuus on aivan avainasemassa koko suomen hyvinvoinnin kannalta me voimme ja meidän pitää tuo veroratkaisu tehdä niin että me plokkaamme sen veronkorotuksen piiristä keskeisen suomalaisen paljon energiaa tarvitsevan metsäteollisuuden pois

ja sen aikarajan puitteissa edellinen puheenvuoro pysyi kylläkin

me olemme euroopassa asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita me olemme edelläkävijä nyt ennen kööpenhaminan kokousta mikä syksyllä asettaa uusia tavoitteita me eurooppalaiset

mutta minä olen kyllä henkilökohtaisesti kertonut moneen kertaan julkisuuteen sen että jos nyt sitten kun belgia on luvannut tehdä voitavansa vielä kerran hyvän yrityksen jos ei se onnistu niin suomen minun mielestäni ja se ei ole vielä hallituksen kanta pitäisi yksipuolisesti ottaa tämä rajoittamaton vastuu käyttöön siitä eteenpäin

tässä vastauspuheenvuorot merkit

kun te nyt vähän katsotte julmasti tänne hallituksen suuntaan minä muistutan että teidän aikaisempi puheenjohtajanne sdpn aikaisempi puheenjohtaja kaksikin niistä on puhunut kovasti kolmen ydinvoimalaitoksen puolesta uuden yksikön puolesta

vaikka kuinka irlannille ja portugalille ja kreikalle tulisi lisäongelmia niin väliaikainen kriisirahasto riittäisi yllin kyllin ja oikein reippaasti näiden äsken sanottujen pienten euromaitten ongelmien hoitamiseen

kun suomen pääministeri joulun alla oli vaikuttamassa siihen mikä on ilmasto ja energiastrategian lopullinen sisältö jossa tehtiin todella merkittäviä myös suomen intressien kannalta tärkeitä päätöksiä ei suomalainen media sitä juuri huomioinut

heinäluoma en olisi ottanut tätä viime hallituskauden vertailua ollenkaan esille ellei täällä olisi varta varten sitä verta nenästä kaivettu

se että rajoittamaton vastuu jotenkin niin kuin ratkaisisi että rahaa löytyisi tuolta noin vaan sehän ei ole näin ja siinä ymmärsin kyllä ed

erityisesti edustaja viitanen täällä on paljon puhunut siitä kuinka keskusta käänsi jotenkin kelkkansa tässä ja että demarit rohkeasti siis suomen sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ja jotenkin hyvin johdonmukaisesti ovat toimineet

pulliaisen ymmärtävän sen että sillä rajoittamattomalla vastuulla jos on se omistaja jolta se häipyy taivaan tuuliin teoriassa näin jos ajatellaan se on täysin teoriaa mutta jos ajatellaan niin ei sillä hirveän suurta merkitystä ole

vielä palautan sen verran asiaa mieleen että me teimme hyvää työtä mutta me emme päässeet yhteisymmärrykseen uusiutuvan energian riittävän tehokkaasta lisäämisestä emmekä myöskään energiatehokkuuden riittävän nopeasta parantamisesta

ennusteeni on että ensi vuoden puolella tai kuluessa nähdään tilanne jossa eurooppa sukeltaa todella syvälle

arvoisa puhemies

kuten niin monta kertaa aikaisemminkin myös tällä kertaa edustaja hemmilä puhuu monin kohdin ihan täyttä ja vahvaa asiaa

no mitä tulee vielä siihen miten suomen vastuitten käy

vaalien jälkeen sdp oli valmis hyväksymään portugali paketin eikä siinä ollut mitään niitä velvoitteita mistä te olette täällä puhuneet puhuitte ennen vaaleja ja vaalien jälkeen

kun ministeri pekkarinen monesti totesi tuossa äsken puheessaankin jotta työvoimasta on kyse niin minä ihmettelin miksi tätä nimeä ei ole muutettu